siinä vissiin on olemassa joku ero mikä minulle ei ole ainakaan selvinnyt koska liikennejuopumuksessa vaaditaan joko verikoe tai tarkkuusalkometrin tulos mutta taas ylinopeuksia voidaan tutkalla todeta siihen ei sen tarkempaa mittausmenetelmää ole

hallinnollinen ohjaus muun muassa poliisipäälliköiden nimityksineen voidaan edelleenkin pitää ministeriön poliisiosastolla mutta operatiivinen johto voisi aivan hyvin olla poliisilaitoksilla joissa on oman toiminta alueen erityispiirteiden paras tuntemus ja osaaminen

kun tätä kehystä tarkastelee ja katsoo niin näyttää siltä että istuva hallitus on ihan pökerryksissä tämän epävarman taloustilanteen edessä

elikkä tähän kevennettyyn menettelyyn liittyen me emme tarvitsisi näitä tarkkuusalkometrejä ja sitä panostusta poliisin kulkuvälineisiin jos lakia muutettaisiin sillä tavalla että seulonta alkometrin tulos riittäisi näytöksi näissä lievemmissä tapauksissa

yritä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön niin että pyydän myöskin tämän ottamaan huomioon

näiden jälkimmäisten osalta aikamoinen työpanos uhraantuu monelta kenttäjohtajalta poliisihallituksen vaatimien tietojen keruussa ja vaikka samaiset tiedot olisivat poliisin tietojärjestelmistä monessa tapauksessa helpostikin saatavissa työtä teetetään kentällä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivitys yhdeksästoista asian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiisi ehdotuksen

yhtenä esimerkkinä poliisihallituksen käsittämättömästä toiminnasta on hanke hämeenlinnan uuden poliisitalon miekkalinnan kolmannen kerroksen vuokraamisesta oikeushallinnon käyttöön syyttäjiä ulosottoa sekä yleistä oikeusaputoimistoa varten

yleiskeskustelu on päättynyt

hallinnollisia seuraamuksia voisi tulla jos siihen syyllistyessään tekijä syyllistyy myöskin liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai johonkin muuhun konkreettiseen vaarantamiseen

yritä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaiset lakiesit ehdotukseen selvä sisällöstä

siksi onkin käsittämätöntä että hallitus kasvattaa kansainvälisen kriisinhallinnan menoja ja pyrkii ehdoin tahdoin ykn suositukseen kehitysapurahojen määrästä suhteessa bruttokansantuotteeseen vaikka omassa maassakin riittää avuntarvitsijoita

taustalla lienee halu ahtaa miekkalinnaan sen verta muita toimintoja ettei poliisin valtakunnalliselle liikenneturvallisuuden keskukselle jäisi hämeenlinnassa tilaa vaan toiminnot voitaisiin säilyttää malmin poliisitalossa

minä ihmettelen mistä tämmöinen tilastotieto on peräisin koska jos puhalluksen tulos ei ylitä liikennejuopumus tai vesijuopumusrajaa niin se merkitään tilastoihin alle rangaistavuuden merkinnällä riippumatta siitä mikä puhallustulos on

nämä kaikki minä olen sanonut senkin uhalla että minulla ei seuraavien vaalien jälkeen mahdollisesti olekaan enää sellaista virkaa mihin palata mistä virkavapaalle lähdin jos ollenkaan

leikkaukset vaarantavat valtakunnan perusasiat

täällä taannoin kyselytunnilla ministeri hautala kertoi että he ovat tehneet pistokokein näitä tarkastuksia ja päätyneet muutaman sadantuhannen euron tappiosummiin kun taas sitten muualta tietoa tulee vähän isommista summista

puolustushallinto joutuu kehyskaudella suhteettomien leikkausten kohteeksi

asiantuntijat ovat huomauttaneet että hallituksen toimet rapauttavat vääjäämättömästi maamme yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustuskykyä ja vaarantavat mahdollisuutemme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen koko valtakunnan alueella

tällainen yksittäinen keskusteluun tuotu yksityiskohta kaipaisi ehkä vähän tarkempaa selvitystä mutta minä kysyn sitä heinoselta itseltään

tästä tulee mieleen eräs lehtijuttu missä ministeriön alaisen yhtiön konsultti joka oli useaan kertaan kiinnittänyt huomiota näihin väärinkäytöksiin joutui hankalana miehenä väistymään tehtävästään

heitä eivät kuten eivät minuakaan ole ministeri räsänen poliisihallituksen eivätkä sisäministeriön virkamiehet saaneet vakuutetuiksi liikennevalvonnan säilymisestä edes nykyisellä tasollaan joka ei ole kuin ajoittain edes välttävä

poliisiin kohdistuvat leikkaukset ovat jos mahdollista vielä huolestuttavampia

hyvä asia se on jos varmistetaan että ei ole promillea veressä kun lähdetään ajelemaan tai veneilemään huono asia jos katsotaan ollaanko vielä alle rangaistavuuden vai ei

arvoisa puhemies

hallituksen veropolitiikka voimistaa tasaverokehitystä

poliisipalvelujen saatavuus sekä hälytystehtävien että myös hallinnollisten palveluiden osalta vaihtelee suuresti eri puolilla maata asettaen kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkakuntansa perusteella

hänen oma marketmittarinsa näytti hänelle hyvinkin turvallisia lukemia mutta tarkkuusalkometrin testi oli törkeän rattijuopumuksen puolella

jossain tilanteessa saattoi saada ensi hätään apua rajavartiolaitokselta mutta kun tätäkin kuritetaan mittavin säästövelvoittein on sen ollut pakko panostaa kaakkoisrajan valvontaan lisääntyvän itärajan liikenteen takia

edustaja tolvasen ja monen muun esille tuoma resurssipula on minun mielestäni tässä asiassa vähän väärin päin

koulutussektorille kehyskaudella suunnitellut säästöt vaarantavat koulutuksen tasa arvon

ymmärrän kyllä toki että näissä asioissa ei valvonta tule toteutumaan sillä tasolla kuin sen pitäisi resurssipulasta johtuen

hallituksen mukaan poliisin näkyvyys ei heikkene vaikka poliisilaitosten määrää vähennetään

sitten tähän vesiliikennejuopumukseen harvemmin sisältyy hallinnollisia seuraamuksia elikkä se ei vaikuta henkilön ajolupiin eikä myöskään käsittääkseni hänen toimintaansa ammattimaisessa liikenteessä

kehykset vaarantavat suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden kansallisen metsäohjelman toteutumisen sitoumukset uusiutuvan energian lisäämiseen ja samalla hallitus antaa teiden rapautua vaikka asiantuntijoiden mukaan olisi edullisempaa hoitaa ylläpito kunnolla nyt kuin ryhtyä isompiin korjaustalkoisiin tulevaisuudessa

mitä tapahtuu sitten tämmöiselle ammattikipparille joka vapaana ollessaan veneilee tuhdissa humalatilassa mitä hänen seuraamuksensa sitten olisivat näin hallinnolliselta kannalta

tällöin voi syntyä tilanne että kokenut poliisimies jolla ei ole ruotsin kielitutkintoa menettää ensi vuoden alusta pätevyyden hakea virkaa entisen vanhan poliisilaitoksensa alueelta

jonkinnäköistä ajatusta varmaan hallituksella on ollut kun on otettu tämä ammattiliikenne tässä silmätikuksi mutta meillähän ei ole poliisilla ilmoitusvelvollisuutta työnantajalle näissä asioissa edes ajokortinkaan kanssa

ruotsinkielisten poliisipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi on poliisikoulutuksessa ruotsinkielisiä peruskursseja joilta valmistuvilla poliisimiehillä tulisi pääsääntöisesti kyseinen etu turvata

me perussuomalaiset olemme erittäin huolissamme kuntien valtionosuuksien leikkauksista

ja kolmanneksi asiaksi herra puhemies haluan ottaa tässä vielä pariinkin otteeseen esille tulleen ajokorttimenettelyn mikä varmasti voisi olla erinomaisen hyvä asia kun puhutaan voimakkaista nopeista moottoriveneistä

tavattoman usein poliisityössä olisi tarvetta mieluummin myös venäjän tai viron kielen osaamiseen sellaisilla alueilla joilla ruotsin kieltä kuulee vain ylen ruotsinkielisissä uutisissa

suunniteltu kuntauudistus toteutuessaan on kuolonisku monelle talousvaikeuksissa olevalle kunnalle ja se tulee vain lisäämään kriisikuntien määrää

tämänkään ei tarvitsisi lisätä yhteiskunnan kustannuksia

vene ja pursiseurat voisivat näitä kursseja kustannuksellaan antaa ja sitten myöskin vastaanottaa näitä liikenne tai ajokorttilupatutkimuksia ja tutkintoja ja näin ollen saada käyttöönsä mukavasti siitä sitten varoja

lisäksi suurissa kunnissa päätöksenteko siirtyy kauemmaksi kuntalaisista eikä paikallisiin tarpeisiin pystytä vastaamaan

näitten kurssien ja tutkintojen vastaanottamisen ei tietenkään tarvitsisi olla ilmaista ja näin ollen seuralla voisi siitä olla liiketoiminnallistakin etua

minä ymmärrän oikein hyvin ne henkilökohtaiset tragediat jotka ovat tämänkin kansalaisaloitteen takana

sen lisäksi siellä on myöskin se viimeinen ammattitaito nimenomaan siviiliveneilyn puolella

kyse onkin siitä miten tässä yhteiskunnassa kansalaisten turvallisuus arvotetaan

on surullista ettei yhteiskunta pysty suojelemaan jäseniään tällaisilta murhenäytelmiltä jotka eivät voisi turhempia olla

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä toteutuessaan lisää taloudellista ja alueellista eriarvoistumista vaarantaa kansallisen turvallisuuden sekä rapauttaa kansainvälisen kilpailukyvyn

tuskin kukaan joka on niin vanha että osaa ajaa autoa ja pystyy juomaan viinaa olisi tietämätön päih teiden ja liikenteen yhteensopimattomuudesta mutta silti vain näitä rattijuoppoja riittää liiaksi asti

ihmettelen jos ei ministeri ole lukenut esimerkiksi keski suomen poliisilaitoksen henkilöstön lähettämää avointa kirjettä mikä tuli julkisuuteen tämän vuoden keväällä taikka komisario mansikkamäen tekemiä tutkimuksia poliisin rakenneuudistuksen vaikutuksista kenttätyöhön

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteessa halutaan rattijuopumustuomioiden koventamista mutta tunnepohjaisesti ei näitä lakeja pitäisi säätää

meillä on surullisena esimerkkinä ampuma aselainsäädäntö joka on tehty tunteet edellä ja josta on tulossa lainkuvatus joka kurittaa lainkuuliaisia ampumaurheilun ja metsästyksen harrastajia mutta jolla ei ole mitään vaikutusta luvattomien ampuma aseiden saatavuuteen tai hallussapitoon

kun täällä puhutaan vaalikauden mittaisista ajanjaksoista poliisin rahoituksen kehittämisessä muistuttaisin kuitenkin että poliisimiehen koulutus kestää kolmisen vuotta

mielestäni rattijuopumuksesta annettavat tuomiot ovat pääsääntöisesti kohdallaan mutta niissä tapauksissa joissa rattijuoppo on aiheuttanut sivulliselle vakavan pysyvän ruumiinvamman tai kuoleman tulisi rangaistuksia ehdottomasti mitata rangaistusasteikon yläpäästä

itsensä muuten ajokuntoiseksi tunteva joka aamulla puhaltaa juuri ja juuri rattijuopumusrajan ylittävät lukemat on ehkä sittenkin toisenlainen riski liikenteessä kuin se joka kahden promillen humalassa valomerkin jälkeen kapakasta kotiin autollansa lähtee ajelemaan

arvoisa herra puhemies

edustaja koskinen otti esille raskaan kaluston maksimimittojen ja painojen kasvattamisen

tästä ei hirveän kauaa aikaa ole kun kuormatilojen leveyksiä kavennettiin eu määräysten mukaan ja nyt ollaan taas sitten korottamassa näitä kuormatiloja

lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus ei toteudu alkoholistien kanssa ja tässä jos missä olisi moninkertainen vaikutusmahdollisuus kun alkoholin aiheuttamia toistuvia tapaturmia tai elinkomplikaatioita todetaan

arvoisa puhemies

kiinni jäämisen riskiä pitäisi pystyä lisäämään mutta nykyisellään poliisin mahdollisuudet tehokkaaseen rattijuopumusvalvontaan ovat historiallisen huonot

arvoisa puheenjohtaja

tästä ottaisin vielä esille kielikuva asiat koska suomen kieli on hyvinkin rikas

me puhumme muun muassa norsusta posliinikaupassa emmekä suinkaan syyllistä siinä posliinikauppiasta emmekä norsua

tätäkin keskustelua ukraina hallitsee ja se on hyvin luonnollista varsinkin sen takia että etyj järjestön merkitys on ukrainan tapahtumien myötä vahvistunut hyvin paljon merkittävästi viime vuosiin nähden

myöskin edustaja kanervan nimitys yleiskokouksen presidentiksi on ainakin minun tekemieni havaintojen mukaan jollain tavalla näkynyt myöskin käytävillä siellä

viimeksi genevessä muutaman kerran törmäsin tilanteeseen jossa myös suomalaisen valtuuskunnan jäsenen mielipidettä kuunneltiin hyvinkin vakavasti ja tämä on tietysti aina mukavaa kun tuntee itsensä merkittäväksi henkilöksi eikä niinkään seinätapetiksi kevennys sallittakoon

ongelma oli tietysti enemmän siinä vaalitaistelussa ja ehdokasasettelussa ja siihen nämä pitkäaikaiset vaalitarkkailijat varmasti ovat kiinnittäneet huomionsa

herra puhemies

meitä perussuomalaisia moititaan siitä että me vain haukumme moitimme räksytämme ja kaikkea muuta siltä väliltä mutta kyllä me kiittääkin osaamme silloin kun siihen aihetta on

tämä ei ollut teidän hallinnonalanne pelkästään mutta mitenkä me saisimme käännettyä näin että hallintomenot olisivat laskussa päin ja käyttömenot nousussa päin

samoin kun siirretään kiinni otettua muutaman kymmenen kilometrin päähän lähimpään säilöönottotilaan tehdään myös tällä matkalla liikennevalvontaa jota todellisuudessa ei pystytä edes tekemään

varsinkaan silloin jos on vähän karheampi asiakas siellä kyydissä elikkä väkivaltaisempi tyyppi ei siinä mitään liikennevalvontaa enää tehdä

sen lisäksi a luokan tehtäviä aika nopeasti siirretään b tehtäväluokkaan jos ei tarvittava poliisipartio ole lähellä saatavissa elikkä tällaiset ilmoitukset ovat tyypillisimmin kansalaisten ilmoittamia rattijuopumusepäilyjä

jos ei poliisipartiota ole paikalla niin tehtäväluokka tipahtaa aika nopeasti b luokkaan

tästä kehitysapurahoituksesta

kun ministeri hautala kertoi että tämä perussuomalaisten esittämä leikkaus olisi lähestulkoon kuolinisku kehitysavulle ja maailman kaikkein köyhimmille niin täytyy ihmetellä mitä sillä miljardilla sitten tehdään todellisuudessa

kyllä minun mielestäni valtiovallalta on aika erikoinen signaali tämän maan lapsiperheille että tärkeämpiä autettavia on jossain muualla kuin kotimaassa

arvoisa herra puhemies

jos edellinen katsastuslain muutos jossa viranomaistoiminta yksityistettiin oli askel väärään suuntaan niin nyt mennään kyllä metsään sellaista vauhtia että heikompaa hirvittää

edustaja nyt täytyy ihan luntata maijala toi esille tämän terminologian ongelman ja toi esille sen onko tämmöinen suomalainen laitapuolen kulkija joka sitä vitostaan vippailee semmoinen samanlainen kerjääjä kuin sitten nämä romanit jotka istuvat siellä asvaltilla kuppi kädessä

minä yritän kyllä löytää kuitenkin yhden positiivisen seikan silloisesta muutoksesta ja olkoon se sitten se että sen jälkeen kun katsastustoiminta vapautettiin ei enää tarvinnut lakki kourassa pelätä ajamista katsastuskonttorille vaan siellä ruvettiin jopa tarjoamaan kahvia sillä aikaa kun autoa katsastettiin